laadukas lainsäädäntö vie toki oman aikansa mutta suunta on oikea

kuten edustaja zyskowicz aiemmin tässä salikeskustelussa tänään totesi meidän on välttämätöntä ottaa lainsäädännössämme huomioon myös se että kotouttamisresurssimme ovat väistämättä rajalliset

suomella on ollut kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden oleskelulupien ja perheenyhdistämishakemusten osalta pohjoismaiden löysin linja ja nyt sitä tässä esityksessä korjataan

norja ruotsi ja tanska ovat muun muassa lyhentäneet turvapaikan saaneiden ensimmäiset oleskeluluvat kolmeen vuoteen ja toissijaista suojelua saaneiden oleskeluluvat yhteen vuoteen

näissä maissa on myös käytäntönä se että jatko oleskelulupa on peruttu jos ensimmäisen oleskeluluvan päätyttyä syytä kansainvälisen suojelun jatkamiselle ei enää ole

norjassa ja tanskassa on lisäksi itävallan saksan ja hollannin sekä monien muiden eu maiden tavoin otettu perheenyhdistämisen osalta käyttöön asumisaika ja asuntoedellytys

hollannissa itävallassa ja saksassa testataan myös puolisoiden kykyä puhua vastaanottavan maan pääkieltä edes alkeellisesti

pidän oikeana ratkaisuna myös sitä että perheenyhdistämishakemusten tekeminen nettipalvelun avulla ei ole mahdollista jatkossakaan

se olisi toteutuessaan todennäköisesti moninkertaistanut hakemusten lukumäärän ja lisäksi ruuhkauttanut monen suomen edustuston toiminnan

arvoisa puhemies

monen pienituloisille suunnattuun etuuteen kohdistuvan leikkauksen lisäksi kehysriihen varjopuolena on mainittava polttoaineveroon tehtävä korotus joka korvaa eun kieltämän makeisveron jättämän budjettiaukon

jatkossa liikkumisen veroja ja muita kustannuksia ei ole suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien maassa kuitenkaan enää varaa korottaa

valinnanvapautta laajennettaessa on tietenkin pidettävä huolta siitä että palveluntuottajien kesken syntyy aitoa kilpailua ja että pienetkin yritykset pystyvät osallistumaan markkinoille

erikoissairaanhoidon palvelusetelin käyttäjä on saanut valita viiden yksityisen palveluntuottajan välillä siten että palvelun saa kaupungin määrittämistä yksityisistä toimipisteistä halvimmillaan samalla hinnalla kuin vastaavan palvelun saisi pirkanmaan sairaanhoitopiiristä

yli menevä hinta on jäänyt potilaan itse maksettavaksi

arvoisa puhemies

maakuntalakiin ja sote järjestämislakiin otetaan säännökset jotka turvaavat sen että julkisen tuotannon rinnalla on käytettävissä nykyistä enemmän yksityisen ja kolmannen sektorin tuotantoa

kiitos arvoisa puhemies

hallitus on tuonut eduskunnalle monia monia hyviä esityksiä ja niillä varmasti saadaan suomalaista elinkeinoelämää ja työmarkkinoita kehitettyä

perustana useiden tuottajien toiminnalle ovat kilpailuneutraliteettia koskevat säännökset jotka varmistavat markkinaehtoisessa toiminnassa julkisen ja yksityisen toiminnan tasapuoliset toimintaedellytykset

mutta itse kaipaisin vielä hieman suurempiakin uudistuksia ja tässä äsken edustaja häkkänen toi ansiokkaasti esille muun muassa viron yritysveromallin

maakunnilla on myös velvoite vertailla oman tuotantonsa vaikuttavuutta kustannustehokkuutta ja laatua yksityisen ja kolmannen sektorin tuotantoon sekä muiden maakuntien tuotantoon

tässä mallissahan yritysten kirjanpidollisista voitoistaan vielä veroteta vaan ainoastaan

ja haluaisin kysyä vielä nyt paikalla olevilta ministereiltä onko hallituksessa mahdollisesti keskusteltu tämän mallin käytöstä varsinkin nyt kun meillä on hallitusohjelman mukainen vahva kokeilukulttuuri

nämä velvoitteet auttavat osaltaan kohti toivottuja säästöjä ja tehokkuutta sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tehty monia teknisiä uudistuksia ja samalla uudistetaan tämän lain rakennetta

kyseisessä uudistuksessa yhtenäistetään tietojärjestelmiä ja yli sadasta erilaisesta ja osin jopa keskenään yhteensopimattomasta järjestelmästä on tarkoitus siirtyä yhtenäiseen tietojärjestelmään

pitkällä tähtäimellä näin toimimalla säästetään yhteisiä verovaroja hallituksen digitalisaatio ohjelman päätavoitteiden mukaisella tavalla

keskustelu päättyi

arvoisa puhemies

otan nyt ensin kantaa tähän keskusteluun paperittomista siirtolaisista tai kuten edustaja zyskowiczkin äsken sanoi voi puhua myös laittomista siirtolaisista ja heidän terveydenhuollostaan

yhdyn kyllä itse ainakin tässä edustaja zyskowiczin näkemykseen siitä että jos heille nyt taattaisiin jatkossa laaja terveydenhuolto niin kyllä se voisi toimia jonkinlaisena vetovoimatekijänä

itse kyllä periaatteellisista syistä en voi kannattaa sitä että heille oltaisiin valmiit takaamaan erityisen laajaa terveydenhuoltopalvelua

meidän täytyy nyt muistaa se että myöskään kaikille suomalaisille meillä ei ole ollut aina helppoa tarjota riittäviä terveydenhuoltopalveluita

no sitten vielä toisena asiana tähän edustaja turusenkin mainitsemaan asiaan näiden vakaviin rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden mahdollisesta karkottamisesta

itselleni kuten varmasti myös monelle muulle kansanedustajalle on tullut paljon sähköpostia huolestuneilta ihmisiltä jotka ovat tosiaan hyvin huolissaan tämän maahanmuuttokriisin aiheuttamista mahdollisista ongelmista

nythän näistä on saatu mediastakin valitettavasti kuulla ja lukea enenevässä määrin nimenomaan juurikin naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja sen yrittämisestä

olen kyllä ehdottomasti edustaja turusen kanssa samaa mieltä että pelkästään tämä turvapaikanhakijoille annettava valistus ei riitä vaan kyllä meidän täytyy ottaa tiukka linja sen suhteen että se joka täällä on hätää paossa ei väkivaltaa tee eikä sitä yritä vaan hänet pitää sitten karkottaa

kuten täällä on tänään moneen kertaan todettu korkeatasoinen osaaminen ja koulutus muodostavat eittämättä suomen kansainvälisen kilpailukyvyn selkärangan

tässä hankkeessa on tarkoitus luoda synergiaa tamperelaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulun välille sekä myös tärkeitä kontakteja elinkeinoelämään

tampereen yliopiston tampereen teknillisen yliopiston ja tampereen ammattikorkeakoulun yhteistoiminta syvenee sekä hallinnon että opetuksen saralla muun muassa osa oppilaitosten kurssitarjonnasta tullee jatkossa olemaan yhteistä

koulutusmahdollisuudet houkuttelevat oppilaitospaikkakunnille motivoituneita nuoria joista monet asettuvat seudulle veronmaksajiksi myös opintojensa loputtua

paikallinen elinkeinoelämä saa usein runsaasti uutta puhtia ammattitaitoisista ja hyvin koulutetuista yrittäjistä ja työntekijöistä

suomalaista koulutusta

vaikka moodys viimeisenä kolmesta suuresta luottoluokitusyhtiöstä pudotti suomen luokitusta kesäkuun alussa niin maan taloudessa on kuitenkin alkanut näkyä orastavia valonkajastuksen merkkejä loppukeväästä

työllistämisen ja yrittäjyyden edellytykset ovat parantuneet juuri maaliin saadun kilpailukykysopimuksen solmimisen myötä ja se on erittäin merkittävää myös julkisen talouden tasapainottamisen kannalta

onkin erittäin toivottavaa että meille elintärkeä vienti lähtee sopimuksen myötä vetämään aiempaa paremmin luoden samalla riittävät edellytykset hyvinvointimme säilyttämiselle

prosessi on ollut osapuolille raskas mutta kuitenkin saavutettu sopimus on työmarkkinarauhan kannalta arvokas ja jokainen saavutettava työpaikka arvokas kaikille töihin pääseville yksilöille

tässä sosialidemokraattien tekemässä tavanomaista laajemmassa välikysymyksessä suomen suunnasta väitetään ettei hallitus ole tehnyt mitään työllisyyden parantamiseksi

hallitus on joutunut tekemään myös valitettavia leikkauksia pakon edessä mutta pienituloisten elinolosuhteisiin on kohdistettu positiivistakin huomiota ja toimia

myös byrokratiaa on tällä vaalikaudella jo purettu merkittävästi liittyen monelta osin kaavoitukseen ja rakentamiseen mutta monella muullakin lainsäädännön saralla

tämänkaltaiset muutokset ovat välttämättömiä onhan kansantalouttamme ja koko suomalaista yhteiskuntaa leimannut jo vuosien ajan tietynlainen kaavoihin kangistuminen

veronmaksajien rahoilla maksettuja ylisuuria bonuksia monesti vieläpä monopolistisella alalla ei voida verrata kilpaillulla yksityissektorilla maksettuihin korvauksiin

arvoisa puhemies

tässä välikysymyskeskustelussa suomen suunnasta on sivuttu varsin monia tärkeitä aiheita mutta viime syksynä todella pahaksi äityneen ja jopa hallitsemattoman maahanmuuttokriisin jälkihoito ja tietysti myös se riittävä varautuminen vastaavan tilanteen uusiutumiseen ja välttämiseen tulee kuitenkin itse asiassa määrittämään koko suomen suunnan pitkällä tähtäimellä

haaste on erittäin vaikea sekä taloudellisesti että kulttuurisesti ja mikäli pahimmat uhkakuvat toteutuvat on nykyisen hallituksen leikkauslista vain pelkkää alkusoittoa

arvoisa puhemies

ellei suomen suuntaa pystytä tältä osin muuttamaan ajoissa tulee muutos ravistelemaan myös meillä länsimaisia arvoja kuten yksilönvapautta demokratiaa ja sananvapautta

siksi on erittäin tärkeää että keskustelua maahanmuutosta ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä voidaan käydä avoimesti myös täällä eduskunnassa

tässä tänään käsiteltävänä olevassa tupakkalain uudistamisessa on tavoitteena muun muassa tupakkatuotteiden käytön loppuminen ja se onkin erittäin hyvä tavoite vaikkakin samalla erittäin haasteellinen

olemme hyvin kaukana siitä että tupakointi saataisiin kokonaan loppumaan mutta onneksi sen suosio näyttää kuitenkin hiipuvan sekä aikuisten että nuorten keskuudessa

tässä uuden ja sinänsä hyvin tarpeellisen tupakkalain säätämisessä varsin suuren painoarvon näyttävät saavan sähkösavukkeet ja niihin liittyvät tiukennukset

sähkötupakka on monelle kuluttajalle perinteisen tupakanpolton korvike ja he ovat siirtyneet sen käyttöön lopettamalla samalla tupakoinnin tai ainakin vähentäneet perinteistä tupakanpolttoa

useat tahot ovat esittäneet huolensa siitä että uuden tupakkalain ja sen ohella tiukkenevan sääntelyn myötä perinteistä tupakointia harrastavien ihmisten määrä saattaa jopa lisääntyä kun sähkötupakan käyttöä tiukennetaan

jotta tässä uudistuksessa ei menisi lapsi pesuveden mukana toivon valiokunnan etsivän vielä mahdollisuutta jolla sähkötupakointiin tarvittavien välineiden ja tarvikkeiden saatavuus pidettäisiin kohtuullisella tasolla jotta käyttäjien ei tarvitsisi siirtyä ainakaan pakon sanelemana takaisin perinteisen tupakoinnin pariin

arvoisa puhemies

huomionarvoista on että uusi hallitus on päättänyt toteuttaa merkittäviä uudistuksia jotka parantavat koulutuksen laatua ja kustannustehokkuutta

säästöjä julkisista menoista siis tarvitaan mutta on selvää että pelkkien mekaanisten leikkausten lisäksi kaivataan myös rakenteisiin puuttuvia toimenpiteitä

lukukausimaksujen käyttöönotto suuntaa verovaroin kustannettua opetusta nykyistä laajemmin suomalaisille opiskelijoille ja toivon mukaan myös kannustaa yliopistoja ja korkeakouluja kehittämään opetustaan entistä laadukkaammaksi ja ulkomaalaisia opiskelijoita kiinnostavammaksi

näihin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi ansiotuloverotuksen keventäminen erityisesti pieni ja keskituloisten osalta yrittäjävähennys ja perintöverotuksen keventäminen

toinen tärkeä edistysaskel liittyy kokeiluun vapaasta kielivalinnasta jonka muun muassa edustaja hakkarainen nosti äsken esille

näillä alueilla ruotsin kielen merkitys arjessa on melko vähäinen ja opiskelijoiden kannalta on motivoivaa valita suuria maailmankieliä kuten espanjaa ranskaa kiinaa ja venäjää joiden he arvelevat auttavan työllistymisessä työelämässä ja kansainvälistymisessä

laadukas koulutusjärjestelmä on siten entistäkin tärkeämpi nostaahan se myös suomalaisten vientituotteiden laatua ja siten kysyntää ulkomailla

arvoisa puhemies

tässä hankkeessa on tarkoitus luoda synergiaa tampereella sijaitsevien korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulun välille sekä mataloittaa hallinnollisia raja aitoja

pidän mainittuja uudistuksia erittäin tärkeinä tulevan osaamisemme ja kansallisen kilpailukykymme kannalta ja annan hallitukselle tukeni näiden uudistusten toteuttamisessa

arvoisa puhemies

toteutuessaan hanke syventäisi tamperelaisten korkeakoulujen välistä hallinnollista ja opetuksellista yhteistoimintaa sekä lisäisi kontakteja elinkeinoelämän kanssa

ne ovat välttämättömiä jotta suomen talous saadaan jälleen jaloilleen

arkea hankaloittavien säädösten purkaminen yhtenä hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista on merkittävä askel kohti vapaata toimivaa ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa